no vielä tämä esitys merkitsee sitä että nyt helpotetaan erilaisiin sähköverkkoihin pääsyä ennen kaikkea uusiutuvan liittymisjohdon määritelmää laajennetaan liittämis ja siirtovelvollisuudesta nyt säädetään sitten vähän tarkemmin ja sähkön hankinnan kilpailuttamista laajennetaan

kaikki tässä salissa tietävät että suomessa on tällä hetkellä kuntien lukumäärä yksi euroopan pienimmistä lukumääristä

vain tanskassa on noin sata kuntaa ruotsissa suurin piirtein yhtä paljon kuin meillä kaikkialla muualla meidän kokoisissa tai meitä suuremmissa maissa myöskin suhteessa väkilukuun kuntien määrä on erittäin paljon suurempi kuin meillä

toinen tärkeä periaate joka puhuu näiden kahden puolesta on se että näiden omistajina osakkaina on kymmeniä suomalaisia energialaitoksia eri puolilla maata

arvoisa puhemies

näitten toiminnan kannalta ei ole ihan toisarvoinen asia että näiden energialaitosten useimmat niistä laitoksista hankkivat monesta eri lähteestä jakelemansa sähkön tai myymänsä sähkön ei ole toisarvoinen asia että näiden energialaitosten perää siinä sinä repertoaarissa on myös jokin annos tai siivu nimenomaan ydinsähköä ja näillä ratkaisuilla molempien näitten hankkeitten osalta fennovoiman ja tvon osalta tämä käytännössä sitten toteutetaan

tunnetusti vain maltalla ja liettuassa on se määrä kuntia tällä hetkellä mitä tämä valtiovarainministeriön alkuperäinen esitys suomeen meinasi pystyyn laittaa

ennakoiko tuleva joukko osastoratkaisu jo sitä peruskonseptia mihinkä lopulta päädytään liittyen vaikkapa nyt alueellisen maanpuolustuksen rooliin uudessa mallissa

tämä on osa näin ymmärrän niitä toimenpiteitä missä myöskin erilaisissa yhteisöissä syntyvän ylimääräisen sähkön kaiken kansan käyttöön tapahtuvaa siirtoa ollaan edistämässä

meillä tällä hetkellä tämä kuntarakenne vastaa suurimmasta päästä eurooppalaista kuntakokoa oli sitten kysymyksessä väestöpohja tai sitten myöskin maantieteellinen alue

ja erityisesti meitä keskisuomalaisia tietysti kiinnostaa miten tässä yhteydessä esimerkiksi keuruun varuskunnan jolla on tavattoman tärkeä rooli myös sen erikoisosaamisen ja erikoistehtävien vuoksi tapaisten varuskuntien käy

suomen sähkömarkkinoiden kilpailun ihan oikean kilpailutilanteen vuoksi on myöskin tärkeää että meillä on ei vain yksi suuri suoraan sähköä valmistava tuottava ja jakeleva vaan monia ja kymmeniä yrityksiä jotka tekevät sitten ihan oikein synnyttävät ja tuottavat sitä kilpailua

hallituksen hanke nyt sitten on ollut ilmiselvästi rakentaa tällainen muutamien kymmenien kenties sadan vähän runsaan sadan kunnan kaupunkivetoinen suurkuntavetoinen järjestelmä jossa tosiasiassa siitä demokratiasta tai taloudellisuudesta tai läheltä paikallistuntemuksen kautta asioiden järjestämisestä ei välttämättä ole tietoakaan

tässä myöskin parannetaan tällä esityksellä vähittäismarkkinoilla kuluttajien asemaa sillä tavalla että nyt myyjä voi vaihtaa halvemmalla kuin tähän saakka sähköntoimittajaa

se kilpailu taas on sitten kaikkien suomalaisten ja sähkön kuluttajien ja tarvitsijoiden edun mukaista

niin kuin joskus aikaisemminkin tässä salissa on tullut kysyttyä miten se oikein on tällä hetkellä asian laita kun katsotaan kuntien tehtävät mistä niistä tehtävistä kunnat pääsääntöisesti se valtaosa jonka nykyhallitus meinaa lakkauttaa mistä niistä kunnista tämä hallitusta ja miksi nämä kunnat nykyään selviävät ja mistä ne eivät selviä

arvoisa puhemies

lasten päivähoito peruskoulu monet vapaa ajan palvelut kunnan tekniset asiat selviääkö joutsan kokoinen kunta tämän tyyppisistä tehtävistä tällä hetkellä tai kuntaministerin puolison johtama hankasalmen kunta näistä tehtävistä

sanotaan näin että kun on eristäytynyt markkina niin siinä voidaan poiketa maakaasumarkkinoiden avaamisen ja eriyttämisen velvoitteista

meillä siis ei ole avattu maakaasumarkkinoita eikä ole eriytetty siis sitä vertikaalista eriyttämistä tehty että on erikseen siirtäjä ja erikseen tuottaja ja erikseen myyjä

taatusti selviää tämän tyyppisistä tehtävistä

tätä ei ole tarvinnut tehdä sen takia että tuolta venäjän rajalta tulee yksi putki tänne eikä ole useampia yhteyksiä sitten siitä edelleen

mutta tällä esityksellä kuitenkin nyt varaudutaan sitten siihen että jos lng terminaali tulee jonnekin tuonne suomen puolelle tai viron puolelle tai jos viron puolelle tulee sieltä tulee putki tänne niin siinä tilanteessa sitten tämä eristäytyminen ei enää ole totta ja mennään meilläkin tähän markkinatilanteeseen ja silloin suomen lainsäädännön pitää olla kyvykäs vastaamaan siihen tilanteeseen mikä siinä yhteydessä syntyy

arvoisa puhemies

minä mainitsen niistä lyhyesti kolme ja minä kiitän siinä kyllä ministeriä ja ministeriötä että he ovat olleet valmiita muutoksiin silloin kun valiokunnan käsittelyssä on nähty erittäin perusteltu tarve tuon muutoksen tekemiseen

minä en ole kyllä kuullut hänen kertovan että hän ihan oikein uskoo että hän tietäisi paremmin kuin ne joutsalaiset ja hankasalmelaiset miten ne palvelut siellä pitäisi järjestää

annan erityistä arvoa sille että keskustelussa on tullut vahvasti esille eri poliittisten ryhmien suunnalta se mahdollisuus mikä meillä liittyy paitsi puusta valmistettaviin korkeajalosteisiin tuotteisiin myöskin puun eri residuaalisista sivuvirroista ja energiapuusta valmistettavaan suomalaiseen puhtaaseen energiaan

arvoisa puhemies

yritän tällä sanoa että kunnilla on tehtäviä ja tehtäviä

on sellaisia tehtäviä nykykunnilla joista valtaosasta tehtäviä nykykunnat selviävät nykyisellään jos niikseen haluavat mutta joiden niidenkin tehtävien osalta ne kunnat voivat sitten heittäytyä yhteistyöhön naapureitten kanssa tai hankkiutua liitokseen vieressä olevien tai muiden lähinaapurikuntien kanssa ihan vapaaehtoisesti itse tunnistaen sen miten on hyvä ja miten on parempi järjestää

arvoisa puhemies

olen kyllä monet viime vuodet yrittänyt tehdä hartiavoimin töitä löytääkseni ratkaisun siihen millä tavalla uusiutuvilla ja kotimaisilla ennen kaikkea nyt uusiutuvilla energiavaihtoehdoilla voitaisiin tyydyttää suomen energiatarve ja sitä kautta luoda edellytykset sille että päästöjä vähennetään ja että työtä suomeen että meidän kauppataseessa asiat olisivat mahdollisimman hyvällä tolalla mahdollisimman suuri osa siis kotimaista energiaa

tapasin viiden pohjoisimman suomen kunnan edustajat tässä muutama kuukausi sitten

nythän siirtovelvollisille määrätään aikaikkuna jonka puitteissa niiden täytyy parantaa sekä keskuksissa että muualla suomessa tiettyyn mittaan asti sitä toimitusvarmuutta

sen ohella täällä on tullut esille myös se kuinka sillä teknologialla jota tähän puun käyttöön liittyen suomessa kehitetään on maailmanlaajuisesti todella suuria mahdollisuuksia

metsähallituksesta he eivät tahdo saada sikäläiseen energialaitokseensa puuta

nyt jos käy niin että yksityiset saavat tukea ja metsähallitus ei lainkaan niin kysyn käykö niin että se heidän tilanteensa käy nykyistä paremmaksi

meillä on joukko yrityksiä jotka kehittävät kulmalta tai toiselta joko nestemäisten polttoaineitten valmistamista tai niitten koneitten ja laitteitten valmistamista jotka hyödyntävät erilaisia biojakeita ennen kaikkea metsään liittyviä biojakeita

nimenomaan silloin kun on kysymys muusta kuin sähköstä meillä on aivan erinomaiset edellytykset lisätä merkittävästi uusiutuvaa energiaa ja siinä se merkittävyys perustuu ennen kaikkea biojakeisiin erilaisiin bioraaka ainevaihtoehtoihin joissa tietysti puu on merkityksessään ihan ylivoimainen

minun matematiikallani se ei käy nykyistä paremmaksi mutta valiokunta tämän tietysti arvioi

jos ajatellaan suomalaisen talouden kannalta ja bisneksen kannalta vaikka uusiutuva energiakin tulee olemaan merkittävä tässä mielessä taloudellisessa mielessä korvatessaan tänne tulevia tuontipolttoaineita niin vielä suurempi merkitys on kaikella sillä teknologialla kaikilla niillä uusilla tuotteilla mitä täällä opitaan tai tutkimuksen ja kehittämistyön kautta pystytään ennen pitkää valmistamaan

eivät selviä

mutta seuraava kysymys kuuluu

miksi pitäisi selvitä

nyt kun hallitus tätä turveratkaisua ja kotimaisen puun ratkaisua jolla se iski päähän kotimaista silloin kun vihreät oli hallituksessa mukana vähän parantaa samalla kertaa heti metsäteollisuuden kuiskutellessa hallituksen korviin hallitus meinaa kaventaa sen puun määrää joka on kelvollista näihin tukiin mikä käytännössä tarkoittaa että sitä tiettyä energiapuujaetta ei jatkossa enää edes tulla ottamaan energiatarpeisiin

arvio on että tämä edistää nimenomaan näitä integroituja järjestelyjä jolloin samalla kertaa motiivi on mennä paljon helpommin ottamaan myös ainespuuta kun sillä samalla kerralla saadaan sitä energiapuuta ja siitä pieni tuki

nyt vain täytyy toivoa että maan hallitus tämän noteeraisi sekä omassa tutkimus ja kehittämisrahoituksessaan ja politiikassaan se on nyt toiminut osin toisin vähentämällä tämän alan rahoitusta merkittävästi että myöskin sitten niin että nämä sanoisiko hullunkuriset ratkaisut mitä hallitus on tehnyt joilla se iskee päähän nimenomaan kotimaisia bioenergiavaihtoehtoja se ensi tilassa korjaisi

arvoisa puhemies

kalmarille

kyllä minä uskon että siinä kyllä niin käy että syöttötariffi johtaa siihen että nimenomaan tämän pien chpn osalta täällä kyllä tullaan käyttämään ulkolaista puuta raaka aineena

maa jossa metsät kasvavat ja synnyttävät luonnontieteellistä nielua suhteellisesti ottaen enemmän kuin missään muualla koko euroopassa siis suomi meillä tämä valtava metsän kasvu joka synnyttää kaiken aikaa uutta nielua otetaan vain tietyn stetsonista otetun laskentakaavan perusteella huomioon metsien kokonaisnielujen laskentakaavassa

nämä muutokset tehtiin ja vielä kertaalleen kiitos ministerille että ministeri oli tässä mielessä joustava

siis puukin bioraaka aineena energiatarpeisiin on rajallinen mutta siitä kuitenkin liikenee aika paljon lisää todella merkittävästi lisää ennen kaikkea lämmitykseen ja yhä enenevässä määrin nimenomaan nestemäisiin polttoaineisiin

maan mestaruus valion

hallituksen idea siitä että kunnan pitää olla niin suuri että se selviää sekä niistä äsken sanotuista lähipalveluista että myöskin näistä perusterveydenhoidon palveluista ja muista on aivan en tiedä oikein mistä se tulee koska euroopassa ei missään maailmassa ole vastaavaa järjestelmää

siellä pohjassa oli esitys jossa aika kategorisesti määritellään se millä tavalla tuon laskutuksen pitäisi tapahtua minkälaisia erilaisia laskutusvaihtoehtoja asiakkaille pitää olla tarjolla

monta kertaa se on käsitellyt näitä asioita viime aikoina mutta kerta toisensa jälkeen niiden asioiden käsittelyssä kyllä vahvasti on noissa ajankohtaisohjelmissa kuinka nyt sanoisikaan se hallituksen näkökulma esillä sen saman hallituksen joka nyt lähestyy asiaa sillä tavalla mitä me olemme täällä tämän illan ja päivän aikaan läpikäyneet

samaan aikaan maankäytön muutokset otetaan pitkältä ajalta huomioon täysimääräisesti siis ne jotka synnyttävät päästöjä

voimistelusta verotus on että tämä asia

mutta sähköntuotannossa puun mahdollisuudet ovat rajalliset koska sen järjellinen käyttö on yhdessä turpeen kanssa chp tuotannossa yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa mutta yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon mahdollisuudet ovat rajalliset

nyt me joustavoitimme tätä pykälää ja luotamme siihen että markkinoilla esimerkiksi tasalaskutuksen de facto tasalaskutuksen edellytykset syntyvät ja että ne syntyvät näitten sähkönsiirtoyhtiöitten ja markkinoilla toimivien lähinnä pankki tai muitten finanssiyhtiöitten välisenä ratkaisuna

jos se järjestely siitä että se joutsan seutu tulisi osaksi jyväskylää johtaisi siihen että terveydenhoidon palvelut olisivat paremmin järjestetyt joutsassa niin hyvä niin

päästöt otetaan laskennallisesti pitkältä aikaa huomioon mutta ne nielun synnyttäjät se kasvava metsä se on tuolta stetsonista vedetty tietty kaava jonka mukaan se nielu otetaan huomioon minkä seurauksena syntyy tilanne että suomen metsät aiheuttavat päästöjä

ne ovat rajalliset

sen sijaan puuta voitaisiin käyttää jonkun verran enemmänkin silloin jos se kuskattaisiin tuonne maakaasuputken varteen ja siellä kaasutettaisiin ja putkea pitkin tuotaisiin tänne helsinkiin ja helsinki tekisi ratkaisun että se turvautuisi nimenomaan puupohjaiseen kaasutettuun energiavaihtoehtoon

yksi on entinen energiaministeri jyri häkämies ja kaksi on eurooppalaista taide on koko musta evien kokoomuslaista eu parlamentaarikkoa elikkä sirpa pietikäinen ja eija riitta korhola

kysymys kuuluu

onko ministeri tuolla liman kokouksessa tai muilla toimin päässyt kääntämään tätä kaavaa jotenkin järjellisesti ymmärrettävään muotoon

tulevatko ne jyväskyläläisten kannalta paremmin järjestää jyväskylä naisten kannalta halvemmin järjestettyä silloin jos joutsa liittyy jyväskylään tai tulevatko ne palvelut niitten joutsalaisten kannalta edullisemmin järjestettyä

ne ovat syksyllä täällä ja tämän vuoden kuluessa hyvissä ajoin valmiina ja niitä noin vaan budjettipäätöksin ei tämän jälkeen ja tämän seurauksena sitten voida muuttaa

minulla on käsitys siitä mitä poliittinen pluralismi on yliopistossa opetettiin mitä on poliittinen pluralismi mutta se ei ole sitä mitä nyt tämä viesti tässä asiassa harrastaa

mutta vaikka tämäkin tehtäisiin se puu ei kuitenkaan riitä siihen kaikkeen mitä tarvitaan nimenomaan sähkökapasiteetin lisäämiseksi

arvoisa puhemies

kun joutsan kunnan väestön ikä vakioidaan niin joutsan kunta nytkin järjestää yhteistyössä naapureitten kanssa edullisemmin ne palvelut kuin jyväskylän kaupunki ne järjestää

muutama sana tästä on ihan pakko sanoa

tässä kysymys on siitä että hallitus esittää nyt että suomesta tehtävien yritysostojen osalta seurantaa ulkomailta tapahtuvista ostoista tiukennettaisiin tiukennettaisiin siitä syystä että myös muualla euroopan unionin alueella on entistä tarkemmassa syynissä se minkälaisia ostoja meiltä tehdään

asiaperusteita ei siis myöskään aineellisia taloudellisia asiaperusteita ole sille että ilman muuta nämä pitäisi runtata yhteen ja tehdä tällaisia suurkuntia mitä hallitus tässä tavoittelee

minä olen aika pitkään katsonut tätä järjestelyä miten nykyjärjestelmä toimii ja näiden taakse jääneitten vuosien aikaan meillä on tapahtunut kuntaliitoksia vapaaehtoisuuden pohjalta ilman että siihen on tarvittu runttausta päälle

kuitenkin idea ja ajatus tässä on se että tässä edelleenkin niin kuin tällä hetkelläkin puolustusteollisuussektorin osalta nykyinen menettely siis jatkuisi elikkä että siinä ulkomailta tapahtuvat hankinnat ovat erityisen tarkan syynin kohteena noin lyhyesti ja pelkistetysti sanottuna

nyt tämä runttaus tässä on päällä idea siitä että erityisesti vielä sitten erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito eriytetään tällä tavalla kun kaiken järjen mukaan ne pitäisi entisestään koordinoida

tässä valiokunta itse asiassa ei ollut yksimielinen koska perussuomalaiset esittävät hylkyyn kaikkia näitä lakiesityksiä mutta muilta osin tämä esitys oli yksimielinen

nyt niitä ollaan eriyttämässä toteuttamalla nämä erva alueet hävittämällä sairaanhoitopiirit välistä pois ja panemalla sitten pystyyn tällaiset suurkunnat jotka hoitavat perusterveydenhoidon

oikean mallin pitäisi mielestäni tässä asiassa olla se että nykyiset sairaanhoitopiirit ja perusterveydenhoito kootaan yhteen ja maakunnallisesti meillä on terveyspiiri joka vastaa sekä perusterveydenhoidosta että erikoissairaanhoidosta

itse kuvittelen ja minä uskon että aurinkosähkö tulee ryminällä kaiken aikaa

kantaverkoksi ei kuitenkaan lueta tosiasiassa paikallista kulutusta palvelevaa korkeajännitteistä jakeluverkkoa jolla ei ole valtakunnallista sähkön siirtotehtävää

mitä tulee vielä nyt sitten esimerkiksi turpeen rooliin vielä kerran tässä ccs teknologiassa ilman muuta totta kai turve on siinä niin kuin muutkin fossiiliset silloin mukana jos ccs teknologia menee maailmalla läpi

se tulee ryminällä kaiken aikaa ja se tulee yllättävänkin kilpailukykyiseksi yllättävän aikaisin

me tarvitsemme erva alueita niille palveluille jotka vaativat ihan sitä korkeatasoisinta osaamista mutta me pystymme perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon tehtävät yhdessä järjestämään tehokkaimmalla tavalla jossa molemmissa palveluissa on sama isäntä samat isännät kuntayhtymän muodossa tai vastaavassa muodossa niin kuin ne parhaimmillaan tulevat hoidetuksi

tässä arvoisa puhemies on kysymys siitä että todellakaan sellaisia verkkoja jotka tosiasiassa palvelevat jotain tiettyä kulutuskeskusta on sen nimi helsinki tai mikä muu tahansa jotka eivät tosiasiallisesti kulje valtakunnan osasta toiseen kun ei ole kyseessä valtakunnan osasta toiseen oleva siirtoverkko vaan de facto sitä paikallista asujaimistoa palveleva jakeluverkko niin tällaisia paikallista asujaimistoa palvelevia jakeluverkkoja me emme ole valmiita hyväksymään kantaverkoksi

onko jos se yritys on puolustusvälineteollisuuden alalla jos se on tuottaa paitsi puolustusta ja työvälineteollisuuden alalla jossa tärkeä suomen huoltovarmuuden sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden tai muun erityisen suuren yhteiskunnallisen intressin kannalta se osto hyväksyttävää vai ei

se että tämä on himmeli tämä ei ole mikään himmeli verrattuna siihen minkälainen tulee erva alueista jos ne järjestetään kuntayhtymän pohjalta niin kuin osassa hallitusta ainakin tämä asia on ajateltu järjestettävän

toivon että ministeri virkkunen ja kumppanit ottaisivat nyt lusikan kauniiseen käteen ja olisivat valmiita katsomaan totuutta silmään tunnustamaan sen että meillä on paljon kunnallishallinnossa kunnissa sellaisia tehtäviä joiden tehtävien hyvä suorittaminen sekä taloudellisesti että kunnallisdemokratian kannalta tapahtuu parhaiten silloin kun paikallistuntemus niitten palvelujen järjestämisessä on taattu ja se paikallistuntemus on silloin taattu kun kunnat ovat sen kokoisia että ne päättäjät tuntevat ne paikalliset olosuhteet

mikä tahansa yritys jos se on suomen huoltovarmuuden kannalta äärimmäisen tärkeä tai jos on kysymys sellaisen toimialan yrityksestä joka toimiala on muutoin joko kansallisen turvallisuuden ja järjestyksen tai muutoin erityisen suuren tällaisen kansallisen intressin kohteena jos kysymys on tämmöiseltä toimialalta tapahtuvasta yritysostosta tulisi silloin tämmöisen luvanvaraisuuden piiriin

sehän käytännössä tarkoittaa sitä että tässä tapauksessa ennen pitkää nyt sitten fingridille tulee tämä suunnitteluvelvoite suunnitella verkon kunnossapito ja uudistaminen ja niin poispäin ja myöskin maksaa sitten ne kustannukset

tämän lisäksi keskustan vastalauseessa esitetään semmoista lausumaa jonka lausuman ydin on siinä että näiden siis tämän sähkön toimitusvarmuuden parantamisen aikaikkunoiden joita äsken esittelin joita aikaikkunoita jonkun verran jatketaan jälkeenkin nyt tapahtuu ensimmäisen kerran suomessa se että tämän perushyödykkeen sähkön siirrossa kansalaiset eri puolilla suomea tulevat olemaan merkittävässä määrin hyvin erilaisessa asemassa eriarvoisessa asemassa

toivon että hallitus katsoo myöskin että taloudellisesti ne palvelut järjestetään tehokkaimmalla tavalla sekä palvelun tarvitsijan että asiakkaiden kannalta ja molemmat nämä lähtökohdat uskon näin päätyvät ihan toisenlaiseen malliin kuin mitä kunta tavoittelee

merkittävä osa siitä volyymistä syntyy tällaisina puistoina mutta siitä huolimatta että niitä rakennetaan puistoiksi kyllä niistä valituksia näyttää löytyvän

varmaan kuntaliitoksia siinäkin ajattelussa tapahtuisi ja tulisi mutta ei mitään tällaista suurkuntafilosofiaa siinä toteutettaisi mitä hallitus nyt ajaa

vielä tärkeä osa tätä kaikkea on sitten se että tämä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhdistäminen suoritettaisiin ja tämähän pitäisi oikeastaan ensiksi tehdä löytää periaatteellinen ymmärtämys tähän ja sitten se sopeuttaa yhteen tämän kuntarakenne ja palvelu uudistuksen kanssa